mutta toivon että tähän asiaankin sitten voitaisiin palata

arvoisa puheenjohtaja

miksi juuri näistä investoinneista leikataan eniten miksi juuri näiltä pienituloisilta vähävaraisilta vaikeuksissa olevilta ihmisiltä leikataan kaikista eniten

eikö se ole jotain sellaista josta voi takuuvarmasti sanoa että se on leikkaus joka tuottaa enemmän kustannuksia kuin säästöjä

tämä paketti joka nyt meille on tässä annettu joka leikkaa lähes kaikesta tulee tuottamaan niin suuren laskun tulevaisuudessa että suorastaan pelottaa ajatella sitä

minä toivoisin että näihin asioihin vielä tulisi joku tolkku koska nämä ovat niin järjen selviä asioita kuin mikään voi olla

tosiaan tässä edustaja tanuksen hyvin seikkaperäisessä kuvauksessa tuli erittäin hyvin esille se että itse asiassa tässä esityksessä on avioliiton arvon madaltaminen kysymyksessä

kauniiksi lopuksi vain totean sen että kun suomi on kuitenkin osa tätä korkean verotuksen hyväksyvää valtiojärjestystä niin ei ole vielä kuulunut sitä esitystä mitkä ovat ne veroratkaisut joilla sitten kompensoidaan näitä nyt tehtyjä leikkauksia

myös ehdotettu ilmoitusmenettely on kannatettava koska se on paitsi osapuolten myös viranomaisten kannalta yksinkertainen ja vaivaton eikä se vaadi maistraateille lisävoimavaroja

se että tässä yhteydessä mahdollistettaisiin vaihtoehdoksi rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi vihkimällä edellyttäisi sen sijaan maistraattien voimavarojen lisäämistä mitä valiokunta ei pidä valtiontalouden nykyisessä heikossa tilanteessa perusteltuna

ne edelleen odottavat tuloaan ja sitä pidän hieman moitittavanakin että niiden esittelyä venytetään

suomi on hyvin tunnettu siitä että me hyväksymme korkean verotuksen ajattelemme että sillä perityllä verolla saamme joka päivä eri kyläverolla saamme joka päivä ikään kuin veronpalautusta kaikenlaisina palveluina

se kuvaa vain sitä mikä tämä henki on

avioliitto no mikä ihmeen avioliitto

mikä yhteiskunta tarvitsee avioliittoa

asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

täällä on paljon puhuttu oikeudenmukaisuudesta viime viikkoina ja tämä käsillä oleva asia valitettavasti todistaa sen että oikeudenmukaisuus on hyvin tilanne ja intressikeskeinen käsite

tämä esitys tulee pitkällä jänteellä parantamaan meidän merialueidemme kuntoa yleistä käytettävyyttä ja vesien puhtautta ja tulee olemaan hyvin merkittävä ja tärkeä muutos

esimerkiksi jos omalla puolueellani olisi ollut tämä esitetty vaalitapa voimassa niin meillä olisi kahdeksan edustajaa täällä

merialuesuunnitelmat olisivat yleispiirteisiä aluevedet ja talousvyöhykkeen kokonaisuutena kattavia suunnitelmia joissa tarkastellaan eri toimintojen tarpeita ne laaja alaisesti yhteen sovittaen

mutta joissakin vaalipiireissä vain on sellainen tilanne että meidän on jo vaikea saada ehdokkaita koska äänikynnys on niin korkea joten kannatan tätä vihreiden tekemää lausumaa

tämä on sillä tavalla tärkeää että nyt kun tätä suojelua tehdään niin se ei ole ollut niin koordinoitua ja alueellisesti ohjattua kuin se olisi voinut olla

tietysti tämä myös täyttää yhden eu direktiivin ja on ikään kuin pakkokin toteuttaa mutta tässä se tehdään niin sanotusti hyvällä tavalla ja tämä on tervetullut uudistus

kannatan tätä edustaja östmanin tekemää muutosehdotusta ja totean että tämä on yksi niistä merkittävistä asioista jonka kristillisdemokraatit ovat nostaneet esiin

näille leikkauksille on muitakin vaihtoehtoja ja palveluiden tuottaminen voidaan rahoittaa järkevämmällä tavalla suomessa kuin mitä tällä hetkellä hallitus toteuttaa

ja nämä kaikki muut mainiot vaihtoehdot löytyvät vaihtoehtobudjetistamme

edustaja hännisen ajatus on ihan hyvä tässä mutta tämähän ei poista merenhoitosuunnitelmaa joka kuuluu valtiolle

tämä uusi esityshän parantaa ja täydentää itämerenkin tilannetta koska meillä on kuitenkin tämä perusmerenhoitosuunnitelma josta valtio vastaa

arvoisa rouva puhemies

laki aloite tupakkaveron korotuksesta sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin

arvoisa rouva puhemies

tämän esityksen tavoitteena on vakuutusmaksun perusteena olevien vahinkohistoriatietojen nykyistä joustavamman sääntelyn kautta antaa vakuutusyhtiöiden tuotekehitykselle lisää mahdollisuuksia ja siten edistää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua

yhteiskunnan kustannukset syntyvät terveydenhuollon kuormittumisesta tulipaloista sairauspoissaoloista ennenaikaisista kuolemista sekä tulonsiirroista kuten sairauspäivärahoista

valtioneuvoston antama ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko kuvaa hyvin nykyistä kansainvälistä toimintaympäristöä ja on myös varsin realistinen suomen tämänhetkisestä tilanteesta

sen parasta antia on rehellinen ja pelkistetty analyysi naapurisuhteistamme ja erityisesti suhteestamme natoon ja turvallisuusyhteistyöstämme ruotsin kanssa

myös korvausmenettelyä koskevia säännöksiä täsmennetään monilta osin

se myös asettaa suomen turvallisuuden kannalta pitkän tähtäyksen peruslinjat ja päämäärät selkeään muotoon jossa suomen tärkeimmät tehtävät ovat välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin omata vahva ja uskottava oma puolustus sekä olla aktiivinen kahdenvälisen ja monenkeskisen ulko ja turvallisuuspolitiikan rauhaa edistävä toimija jonka tavoitteena on turvallinen ja vakaa kansainvälinen toimintaympäristö

kaikki tietävät että jos vakuutusyhtiön kanssa joutuu jotenkin nokakkain niin melkein aina häviää

nopeampi veronkorotus on kuitenkin perusteltua kun ottaa huomioon tupakasta aiheutuvat kustannukset ja mikäli halutaan korotuksen vaikuttavan mahdollisimman paljon tupakoinnin lopettamiseen

tämä tulee myös vähentämään kuluttajariitalautakunnan erilaisia valituksia ja on kaikilta osin erittäin hyvä ja kannatettava muutos

tämän ilmiön hillitsemiseen tulee osoittaa riittävät resurssit asianomaisille viranomaisille

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt vuosia ollut

arvoisa puhemies

rose käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

juuri tämä tosiseikka että suomi on rauhan ja vakauden rakentaja sekä sotilaallisesti riippumaton antaa meille mahdollisuuden ja tilan puhua maailman epävakaudesta rauhantahtoisesti ja ratkaisukeskeisesti

nuorten tupakoinnin ehkäisyn kannalta on tärkeää että sähkösavukkeita tulee koskemaan yhtä tiukka sääntely kuin tupakkatuotteita eikä erilaisilla makuaineilla lisätä niiden houkuttelevuutta

kuten yhdysvaltain presidentti obama hiljattain totesi pohjoismaisella yhteiskuntamallilla on kansainvälistä vetovoimaa ja se antaa vahvan pohjan pohjoismaiden vahvistuvalle yhteistoiminnalle kansainvälisessä politiikassa

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset

valitettavaa on että pitkään jatkuneen rauhan ja hyvän yhteistyön ylle on tullut tummia pilviä erityisesti venäjän taholta jonka valitsema tie on johtanut kasvavaan jännitteeseen ja yhdysvaltojen sotilaallisen läsnäolon kasvuun euroopassa

edellä olevan perusteella ehdotamme että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

euroopan ja itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt

on syntynyt negatiivinen kierre jonka vaikutuksesta jännite itämeren alueella on kasvanut ja sotilaallinen toiminta lisääntynyt

tämmöistä kieltä ei ole totuttu suomessa eikä varmaan venäjälläkään lukemaan miten suomi käsittelee venäjän tilaa ja puhuu siitä

naton kanssa tehty isäntämaasopimus oli tässä merkittävä uusi askel

samoin nyt viitoitettu tie aseellisen yhteensopivuuden syventämisestä naton kanssa on jo askelmerkki naton suuntaan

jotta näin ei tapahdu on suomen yhä selvemmin ja päättäväisemmin vahvistettava omaa sotilaallista kykyään ja hyvää keskustelukulttuuria venäjän kanssa

en usko että yksikään muu maa todella ymmärtää niin kuin suomi ymmärtää venäjää naapurina jonka kanssa olemme oppineet rauhassa elämään niin hyvinä kuin huonoina aikoina

on hyvä pitää mielessä ettei sotilaallinen yhteistyö ruotsin tai euroopan kanssa tai naton kanssa ole turvallisuutemme lopullinen tae vaan omista lähtökohdista pitkäjänteisesti harkitut toimet suhteessa venäjään

näin suomi palauttaisi maineensa rauhantekijänä kansainvälisessä yhteisössä

tämän esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä varmistaa tukien euroopan unionin valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi

tämä uudistus on erittäin tervetullut ja parantaa sen tuen hakijan mahdollisuutta ymmärtää miten tätä tukea haetaan ja mitkä sen edellytykset ovat

sitten kolmantena asiana vielä kiinnitetään huomiota siihen että tuen saaja joutuu antamaan enemmän pohjatietoa mikä tietenkin rahoittajia kiinnostaa kun usein näitä tukia haetaan johonkin projektiin ja siinä on sitten ulkopuolisia rahoittajia

kun aina ei ihan käy selville sen tuen hakemisen tarkoitus tai se ei ole täysin kirkas niin tässä sekin puoli nyt paranee

sitten olen kyllä samaa mieltä tästä edustaja kontulan esiin nostamasta asiasta että tämä harmaan talouden näkökulma on sellainen jonka pitää ehdottomasti kaikessa tämäntyyppisessä lainsäädännössä olla ihan keskeisessä osassa niin kuin tässä valiokuntakin on todennut

arvoisa puheenjohtaja

jos tehdyt oikeuden päätökset poikkeavat merkittävästi siitä yleisestä oikeustajusta joka kansan keskellä on niin sillä on aina oikeuteen ja sen oikeudellisuuden käsitykseen heikentävä vaikutus

sen takia kun tällainen tilanne meillä nyt näissä raiskauskysymyksissä on hyvinkin selvä ja ilmeinen niin tässä on eduskunnalla uuden lainsäädännön ja arvioinnin paikka

tämä on kyllä hyvin ajankohtainen aloite ja todellakaan tällaista vähimmäispalkkaa ei suomessa ole säädetty

minusta oli hyvä valinta aloitteen tekijöiltä nostaa esiin tästä kelvollisen palkan alaraja

tässä salissa usein vedotaan erilaisiin eun yhtenäisiin direktiiveihin ja myös pohjoismaisiin menettelyihin ynnä eurooppalaiseen malliin

en näkisi mitenkään huonona sitä että myös tästä nyt käynnistyvä keskustelu oikeasti saisi tuulta alleen ja myös suomessa voisi syntyä tämmöinen kelvollisen palkan alaraja

tämähän on jo summana niin pieni että eihän yksinhuoltajaperhe millään edes pärjää tällä summalla

kristillisdemokraatithan ovat esittäneet tällaista kisälli tesiä ja tämä on hyvin lähellä sitä mallia oppisopimusjärjestelmää joka niin kuin tiedämme saksassa on erittäin toimiva

siellä saa opiskeluaikana ihan kunnollista palkkaa ja useimmiten vielä sitoumuksen ja lupauksen siitä että saa siitä työpaikasta jossa koulutusta käy sitten tulevaisuuden työn

työ ja tasa arvovaliokunta kävi vattenfallin tehtaalla jossa oli lainsäätäjien kanssa yhdessä pohdittu erityisesti heidän tarpeitaan ja ne tarpeet olivat sellaiset että he eivät normaalista ammattikoulutuksesta saaneet itselleen tarvittavaa työvoimaa joten he yhdessä valtion kanssa loivat sitten tätä lainsäädäntöä siihen suuntaan että he pystyivät tällaisella kisällimallilla ottamaan henkilön töihin ja myös lupaamaan hänelle työpaikan mistä on ollut valtava apu siellä

on niin ikään useampia kysymyksiä asia erittäin hyvä että tässä esityksessä lisätään myös poliisin voimavaroja harmaan talouden torjunnassa

valtiovarainvaliokunta toteaa että määrärahalisäyksestä huolimatta suojelupoliisin resurssit ovat jo ilman muuttunutta toimintaympäristöäkin melko niukat ja korostaa että suojelupoliisin terrorismin torjunnan ja ääriliikeseurannan valmiuksia tulee nopeasti kehittää vastaamaan paremmin suomeen kohdistuvia uhkia

terrorismin torjunnan kehittämiseen tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä jotta uhkia pystytään havaitsemaan ja niihin pystytään puuttumaan ennalta ehkäisevästi

samoin tarvittavien uhka arvioiden saatavuudesta ja ajantasaisuudesta tulee huolehtia kuten myös lainsäädännön ajanmukaisuudesta

arvoisa herra puhemies

näin tehdessään hallitus luo epävarmuuden ilmapiiriä ja jännitteitä tulevaisuuteen koska pelko oman työn säilymisestä lisääntyy

esityksen merkillisin osa on koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen joka johtaa siihen että suomi ajautuu koulutuksessa ja tieteessä laadullisesti taaksepäin

tämä saattaa johtaa merkittävään aivopääoman siirtymiseen ulkomaille

esitys myös heikentää sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisuutta toisin sanoen lisää eriarvoisuutta

esityksen vahvuuksia ovat sen yrittäjyyttä kannustava ote ja normien purkuun tähtäävät tavoitteet sekä omaishoitoon panostaminen

hallituksen esityksen toinen kummallisuus on se että se toteuttaa säästöjä sellaisista kohteista jotka tulevat varmuudella lisäämään menoja säästöjen sijaan

hallituksen esityksen vaikutukset pienituloisiin yksinhuoltajiin sairauseläkkeellä oleviin ja vanhuksiin ovat yksinomaan kurjistavia ja kohtuuttomia

asiakasmaksujen korotukset asumistuen leikkaukset sekä päivähoidon ja kerhotoiminnan leikkaukset kohdistuvat voimakkaimmin pienituloisiin ja perheisiin

hallitus jäädyttää useimmat indeksit mikä johtaa siihen että kuilu tulojen ja elinkustannusten välillä tulee kasvamaan ja sekin tulee heikentämään ostovoimaa

tämä nimenomaan suomalaisiin järjestöihin kohdistuva leikkaus on laadultaan sellainen että se tulee ajamaan alas kymmenien vuosien aikana kehitetyn rakennetun menestyksekkään kehitysyhteistyön

arvoisa herra puhemies

toisen asteen uudistus on välttämätön ja se on kiireisesti toteutettava

hallitus on esityksessään kuitenkin kohtuuttoman kova ja osin ristiriitainen

kun hallituksen pyrkimys on saada suomi nousuun innovaatioiden kautta niin leikkaukset tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan ovat pahasti ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa

tekesin säästöt iskevät myös valtion aiemmin omistaman teknologian tutkimuskeskus vttn toiminnan vähentyneinä tilauksina

yhden huolen näen tässä ja se on seuraavanlainen

monet viestit kertovat että nimenomaan vähennettiin tutkimuspalveluista

kristillisdemokraatit tulevat tekemään oman vaihtoehtobudjetin jossa esitämme tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan lisärahoitusta

kiitos

voi olla niin että jos ikäraja avioliiton solmimiselle rajataan näin tiukasti niin se saattaa rohkaista abortin tekemiseen

en sano että näin käy mutta se ikään kuin saattaa olla rohkaisemassa joten olisi hyvä vielä tarkastella sitä

arvoisa herra puhemies

minä tuen nuorten itsenäistymistä sen mahdollisuuksia ja erityisesti omaa vastuullisuutta riippumatta siitä minkälainen tilanne vanhemmilla on

mutta jos tähän tulisi joku sellainen sanotaanko lievempi asianhaara niin sitten tässä voisi olla mahdollisuus että se rohkaisisi nuoria kantamaan sitä vastuuta

näen tärkeänä sen että yhteiskunta tekee mahdolliseksi ja tukee hyvän elämän rakentamista ja siitä on kysymys tässä opintorahassa joka kuitenkin on aika marginaalinen raha sen kaikki täällä ymmärtävät